tämä asia joka on siis laajakaistahankeohjelma on sellainen joka pitäisi vielä ottaa erittäin tarkasti maaseutuvaikutusten arvioinnin kohteeksi

toivon että tähän kiinnitetään vakavasti huomiota

mutta meillä on valtavat alueet joilla tilanne on aivan toisenlainen esimerkkinä joku joutsan seutukunta joka on tavattomissa vaikeuksissa ja hallitus vain riisuu sieltä palveluja eikä nosta seutukuntaa sellaisten mahdollisuuksien piiriin joihin pitäisi nostaa

meidän tulisi pyrkiä eroon tiukasta yhteisestä maatalouspolitiikasta jolloin myös elintarviketurvallisuus ja koko maan kehittäminen voitaisiin turvata ja viljelijäväestön kohtuuton byrokratiapompotus lopettaa

onko koulujen opetuksessa ja arvoissamme tapahtunut muutos menneistä ajoista

talousvaliokunta vieraili jokin aika sitten tornion jaloterästehtaalla ja siellä ei vielä silloin elosyyskuun vaihteen aikoihin tästä asiasta puhuttu mutta myöhemmin tapasin tehtaan johtajan lentoasemalla ja hän sanoi että se kaavailu joka valtiovarainministeriössä oli vielä muutama viikko sitten on todella vakava asia

nyt markkina analyysejä tehdään tämän jälkeen ja niistä tulee raskas menettely väistämättä vaikka valiokunta täällä korostaa ettei näin saisi tapahtua

se on tehty

toiseksi työelämää ja yrittäjyyttä on edistetty ja uudistettu

ne ovat lähinnä pienehköjä maaseutukuntia

sillä on varmasti vaikutusta työpaikkakehitykseen tässä maassa

taajamakunnissa markkinavoimat hoitavat laajakaistan jokaiselle maaseutukunnissa operaattorit valtio ja kunta maksavat osan ja sitten kun mennään vähän etäämmälle haja asutusalueelle tai kauemmaksi verkosta niin omavastuuosuus tulee mukaan ihmisille yrittäjille

niin kuin useamman kerran totesin perussuomalaisille ja hallitukselle ykkösasia on saada pysyviä tuottavia työpaikkoja tähän maahan

sitten on kolmas suuri pitkän tähtäyksen muutos

nykyinen alue ja rakennepolitiikka on tiensä päässä

rakenneuudistukset sote ja niin edelleen joilla luodaan kestävyyttä pitkällä aikavälillä

mietinnössä ei ole riittävän kattavasti otettu esille myöskään suomen eu jäsenyyden ja siihen liittyen kansainvälistymisen vaikutuksia harmaaseen talouteen

mutta erinomaista että ei tähän nyt kuitenkaan ole menty vaan tuo jäte on jätetty ulkopuolelle tämän verotuksen

sitä kautta tulee verotuloja tulee ostovoimaa ja sitä kautta voidaan pitää yllä palvelut ja parantaa sitten jatkossa niitä etuuksia mitä nyt joudutaan tämän katastrofaalisen taloustilanteen takia leikkaamaan

tämä eriarvoisuus on eu jäsenyyden aikana kiihtynyt

yhteismarkkinat ja vapaa liikkuvuus ovat luoneet otolliset olosuhteet kansainväliselle harmaalle taloudelle ja sen leviämiselle suomeen

tältä osin ongelmat jäävät ja maaseudulla nopeiden yhteyksien saaminen on siis oman ja usein köyhän kunnan rasituksena ja tätä ei voi pitää oikeudenmukaisena

näistä kahdesta asiasta johtuen talousvaliokunnassa syyskauden alussa ehdotin että talousvaliokunta toimisi siten että saisi lausunnolle tämän jäteverolakiesityksen jotta tämän elinkeinopoliittiset vaikutukset voitaisiin käydä huolella läpi

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei vaadi rajojen sulkemista mutta korostaa että sekä rakennus että ravintola alalla kansainvälisyys on kasvanut erittäin laajaksi

arvoisa puhemies

siiten on ilmennyt käytännössä sellaisia ongelmia että on niin haja asutusaluevaltaisia kuntia että yksikään operaattori ei ole tehnyt yhtään tarjousta tämän yhteyden rakentamiseksi

herra puhemies

taloustieteen nobelisti paul krugman varoitti eilisen kauppalehden mukaan euron vetovoiman katoamisesta euroopan elvytyspolitiikan virheistä ja pienten eu maiden talouksien selviytymiskeinojen heikkoudesta

ja ainakin tässä taannoin vastaus siihen miten tämmöinen ongelma ratkaistaan jotta tämä kokonaisohjelma toteutuu oli se että kunnan pitää maksaa se operaattorin osuus ja näin varmistaa tämän laajakaistayhteyden syntyminen toteutuminen kaikkialla

vain itsenäinen sveitsi selviää krugmanin mukaan kohtuullisesti

kuitenkin vaikka luotankin katsoisin että olisi ollut paikallaan että talousvaliokunta elinkeinopolitiikan näkökulmasta katsoisi tämän todella tärkeän lakiesityksen läpi arvioisi sen vaikutukset

itävalta ajautuu vararikkoon irlanti on hälytystilassa ja viro on katastrofissa

jos todella näin on että köyhien kuntien esimerkiksi pohjois ja keski suomessa on tämä tilanne pitää maksaa se osuus niin se täysin kohtuutonta ja tähän pitää vielä paneutua

nyt puhemiesneuvosto ei esitä kuitenkaan talousvaliokunnan lausuntoa esittää vain että valtiovarainvaliokunta tekee mietinnön ja ympäristövaliokunta antaa lausunnon

tarkastusvaliokunta edellyttää että arvopaperien moniportaisessa hallintarekisteröinnissä kiinnitetään vakavasti huomiota verovalvontaan jotta järjestelmällä ei pystytä välttämään lainvastaisesti veroja

ehkä nyt tyydyn sitten sen tähden tähän että siistausjätettä ja sitten toisaalta terästeollisuuden ja muun kuonajätettä koskeva muutos tähän esitykseen on tehty järkevällä tavalla

arvoisa puhemies

on muistettava että hallitus on lastannut jo nyt seuraavalle hallitukselle valtavat menopaineet lupauksillaan muun muassa takuueläkkeestä perhe etuuksien indeksisidonnaisuudesta puolustusmenoista ja kehitysyhteistyömenoista

siitä huolimatta kyllä korostan voimakkaasti sitä että tällaista lainsäädäntöä laadittaessa on eduskunnan äärimmäisen huolellisesti käytävä myös elinkeinopoliittiset tekijät läpi ja erityisesti vertailtava meidän lainsäädäntöä kilpailijamaittemme lainsäädäntöön

siinä on varsinaisia sivuja seitsemän joissa on jo vähän kuviakin mukana ja sitten on liitetietoja joista tietysti löytyy aika mielenkiintoisia asioita sieltäkin

no pituus ei ole tietysti mikään sisällön arvioinnin peruste ja toivottavasti se ei kerro siitä että arvioitaisiin vähäpätöiseksi tämä kelan toiminta

mutta kun tilanne on tämä minkä kaikki tietävät että edellinen hallitus ei saanut asioissa oikeastaan rakenteellisia uudistuksia ei mitään eläkeuudistusta ei sotea eikä juuri mitään aikaan niin me olemme tässä tilanteessa että talous on tosi heikossa mallissa ja siksi joudutaan etenemään askel askeleelta

valtionvelka kasvaa ja korkotason nousu kasvattaa hoitokuluja ja laman vaikutukset työttömyyteen konkursseihin ja verotuloihin jatkuvat raskaina

tässä avainasemassa ovat koko ketjun resurssien vahvistaminen

tältä osin tämä hallituksen esitys ei sisällä mielestäni riittävästi vertailutietoa

sipilän hallitusta on hieman moitittu siitä että ympäristöpolitiikkaa ei ole mainittu hallitusohjelmassa niin voimallisesti kuin mitä voisi olla mutta toisaalta meidän täytyy muistaa että hallituksen ohjelma on strateginen ohjelma ja sitten hallitus toteuttaa sitä muilla tavoin käytännössä

päinvastoin se on tavattoman tärkeä meidän yhteiskunnassamme ja voimme olla niin kansaneläkejärjestelmästä kuin työeläkejärjestelmästäkin hyvin kiitollisia niille menneille sukupolville jotka ovat ne järjestelmät luoneet tähän maahan ja on rahastoitu eläkejärjestelmiä ja myös näitä sairaus ja vastaaviin liittyviä järjestelmiä varten varoja

täällä on kansainvälisenä vertailuna vain neljän tai viiden maan malli eli ruotsin tanskan itävallan ison britannian ja ranskan

arvoisa puhemies

uskon että tämä veropolitiikan suunnanmuutos joka nyt on tapahtunut perussuomalaisten tultua hallitukseen on tie jolla suomi osaltaan nousee kunhan tehdään muutkin hallitusohjelmaan sisältyvät tärkeät toimenpiteet

tämä esitys vaikka tämä tietysti suurelta osin on perusteiltaan fiskaalinen kuitenkin kertoo siitä että hallitus harjoittaa vastuullista ympäristöpolitiikkaa ja tässä kohdin nimenomaan jäteasioiden osalta

arvoisa puhemies

investointituet uusitutuvan edistämisessä ovat varmasti erittäin paikallaan mutta näihin tuotantotukiin kyllä pitää suhtautua todella varovaisesti jotta niillä ei ohjata väärään käyttäytymiseen

tämä palveluverkon kattavuus ja asiointitapojen monimuotoisuus

tällä kehityksellä päästään siihen että meillä ei lähivuosina enää jätettä synny vaan tämä ruokkii jätteiden määrän vähentämistä

erityisesti tuo palveluverkkokysymys nyt kun kelassakin on tuottavuusohjelma päällä on sellainen jonka merkitystä täytyy korostaa varsinkin tuolla maaseudulla missä on paljon kelan asiakkaita

ei tarvita mittavia verojen korotuksia eikä leikkauslistoja mikäli harmaa talous siirretään kansakuntamme historiaan yhtenä sen häpeätahrana

on edettävä siis ensi sijassa ympäristön ehdoin ja se tässä toteutuu mutta otettava vahvasti huomioon myös suomalaisen elinkeinoelämän ja työllisyyden ja suomalaisten raaka aineiden jalostuksen kilpailuasetelma kovilla kansainvälisillä markkinoilla

siksi on syytä että täällä eduskunnassa pyritään avaamaan nämä kotimaiset tukipaketit hyvin tarkkaan vielä vaikka luotan ministeri pekkariseen

arvoisa puhemies

vastaavia hankkeita eussa ilmenee liian usein

palvelujen pitää löytyä kohtuullisen matkan päästä ja valitettavasti sähköinen asiointi kaikille asiakkaille ei ole aivan helppoa

toinen näkökulma

onko heillä sama veltto jatko kuin on hallituksella ollut tähänkin asti

professori matti liski nosti esille sen että kun ydinvoimaa rakennetaan runsaasti lisää niin se pitää sähkön hintaa alemmalla tasolla kuin ilman olisi ja kun sitten meillä on velvoite uusiutuvan lisäämiseen merkittävästi niin se vaatii kilpailussa ydinvoiman kanssa lisää valtion tukia

tätä puolta on tässä asian käsittelyssä vahvasti pidettävä esillä samalla kun on toivottava että tuo siistausjäte saisi eun komission luvan niin kuin hallitus on kaavaillut

herra puhemies

toivottavasti tässä järjestelmä pidetään sellaisena että palvelut turvataan kaikille kansalaisille koko maassa kohtuullisin ehdoin

eu on muutamiin ylikansallista yhteistyötä ja päätöksentekoa vaativiin asiakokonaisuuksiin keskittyvä rakenteeltaan nykyistä kevyempi yhteisö joka edistää itsenäisten valtioiden oikeutettuja kansallisia etuja kunnioittaa demokratiaa ja ihmisarvoa sekä edistää rauhaa ja avaraa kansainvälisyyttä

onko tällaista mietitty kuinka paljon tämmöinen vaara saattaa merkitä taloudellisesti tulevina vuosina

tällaisessa yhteisössä suomen tulee olla aktiivisesti mukana

mutta tästä huolimatta on kyllä huomattava se että tämän maksavat myös kotitaloudet

isäntäkuntamalli vai kuntayhtymä

arvoisa herra puhemies

on mielenkiintoinen kysymys

omassa kunnassani sitä jouduttiin pohtimaan kun tilanne tuli uudeksi naapurien kuntaliitoksen takia ja valitsimme isäntäkuntamallin

tältä osin tietysti tämä esimerkiksi asumiseen liittyviä kustannuksia jälleen nostaa niin sillä eläkeläisellä kuin myös meillä jokaisella

sen hahmottaminen nopealla aikataululla tämän esitystekstin pohjalta on aika vaikeaa mutta joitakin huomioita rohkenen esittää

sitten vielä päälle tulee mahdollisesti jatkovalitus vakuutusoikeuteen ja se on tietysti oma lukunsa vielä

satonen sanoi selvästi paremmat vaikutusmahdollisuudet meidän pienelle kunnallemme

tämä on tasavero jota tässä korotetaan

varsinkin se miten tämä järjestelmä käytännössä tulee toimimaan on suuri kysymys ja se peruskysymys

meillä voi kunnanhallitus päättää että meillä on kaksi lääkäriä ja jyväskylän kaupunki isäntäkuntana hyväksyy sen toki lähettää laskun niistä molemmista mutta tällä tavalla voimme päättää ja meillä on edustus siellä päätöksentekoelimissä siellä kaupungin elimissä

ennen on aivan selkeästi ollut tässä salissa puolueitten kesken sellainen kirjoittamaton periaate että tuossa keskellä istuva eduskuntaryhmä on ollut kansaneläkejärjestelmän tiukka puolustaja ja sitten vasemmalla työeläkejärjestelmän tiukkoja puolustajia

mutta aina on pieni epäily kun joudumme toteuttamaan euroopan unionissa tehtyjä määräyksiä niin kuin tässä kolmen asetuksen täytäntöönpanoa suomen olosuhteisiin kun tahtovat siellä brysselissä tehdä sellaisia säädöksiä jotka toimivat hyvin siellä taajaan asutussa keski euroopassa mutta varsin huonosti täällä isossa laajassa suomenmaassa jossa on vähän asukkaita ja ne ovat hajallaan eri puolilla maata

tältä osin tilanne on kyllä näin nyt mutta tämä tilanne muutoin on aivan sekaisin ja tarvittaisiin nopeasti sellainen kattava järkevä malli

talousvaliokunnassa varsin useat asiantuntijat muun muassa puhemies niinistö varoittivat tästä hiljaisesta lupauksesta eli rahoitusvarausmekanismin kautta ja muutoin syntyneestä käsityksestä että menee mikä tahansa iso pankki tai mikä tahansa euromaa kriisiin niin kuin nyt on mennyt kreikka ja irlanti ja tulossa on uusia niin aina muut euromaat tulevat ja pelastavat

nimittäin tämä kelajärjestelmä nyt erityisesti kun työnantajan kansaneläkemaksu poistettiin ministeri hyssälän ja ministeri kataisen toimesta hallituspuolueitten toimesta niin se kertoo siitä että kansaneläkejärjestelmän yksi keskeisin osa rahoitus on nyt jätetty jossain määrin tuuliajolle ja se on mielestäni hyvin vakava kysymys

pessoa vetri ja vastus on varusteina kun oscaria

haaviston pahoinvoinnin tässä asiassa koska hän oli ministerinä siinä hallituksessa joka kansaa kuulematta runnoi suomen euroon ja sitten vielä teki tämän raskaan töppäyksen että hyväksyi sellaisia maita euroon jotka olivat väärentäneet tietojansa ja hoitaneet asiansa täysin kelvottomasti